tulevaisuusselonteossa mainitaan julkisten hankintojen sujuvoittaminen ja hankintalaeista haluan jotakin sanoa sillä tavalla että haluaisin nostaa esille sen soveltamiseen liittyvät epäselvyydet

eihän se ole oikein että vanhuksilta leikataan ja kyllä minä olen sitä mieltä että siinä missä päivähoitomaksujen asiakasmaksuja mahdollisesti ollaan perumassa niin kyllä tämäkin asia voidaan ottaa ja aion keskustella siitä myös uuden valtiovarainministeri petteri orpon kanssa

tulevaisuudessa onkin syytä miettiä näiden kahden lain yhdistämistä siten että ne ovat yhdenvertaisia ja antavat selvän signaalin yhteiskunnalle siitä että lasten hyväksikäyttö on rikos sen torjumiseksi tulee tehdä kaikki mahdollinen ja että lapsen etu on tärkein ei aikuisen etu

täällä verrattiin tanskaan ja minun mielestäni tanskaa voisimme käyttää myös hyvänä varoittavana esimerkkinä siinä että kun puhumme myös kuntauudistuksesta niin tanskassa kuntauudistuksen jälkeen kuntien hallintokulut eivät laskeneet vaan päinvastoin siellä johtohenkilöiden määrä lisääntyi

kun ajattelee ihan pelkästään maalaisjärjelläkin niin jotta vanki tulevaisuudessa sijoittuisi hyvin yhteiskuntaan ja ymmärtäisi sen minkälaisia pelisääntöjä täällä maailmassa on niin sehän lähtee jo siinä harjoittelussa kun lähdetään lomille ja ollaan vapaapäivillä että noudatetaan sitten niitä sääntöjä joiden piirissä täytyy olla

eikö teitä uskalleta lähestyä

hankintalaki ja kilpailutuksen läpimeno ei saa tarkoittaa halvinta mahdollista hintaa laadulliset kriteerit on saatava hankintalakiin

halvat hinnat kostautuvat eikä näin rakenneta kestävää kehitystä eikä luoda tulevaisuuden työpaikkoja ja tueta suomalaisia yrittäjiä

miksi ihmeessä me haluamme olla säätämässä sellaista

eli tämä on kannatettava lakialoite ja toivotan sille onnea ja jos tämä lakivaliokuntaan tulee niin sieltähän sen löydän sitten nenäni edestä

kiitos

me rakennamme metropolialuetta esimerkiksi metroa ja sairaaloita ja siellä työskentelevien on oltava suomalaisia työntekijöitä

arvoisa herra puhemies

eun komission direktiiviesitys puhtaan liikenteen infrastruktuurista julkistettiin myös tammikuussa ja se sisältää muun muassa maakohtaiset velvoitteet sähköautojen latausverkoston rakentamiseksi

somerolla oli käynnissä tällainen projekti hoivakoti kuntoon mistä kerrottiin muun muassa televisiossa säännöllisin väliajoin ja nyt se projekti on saatu päätökseen ja sen tulos on ollut se että yllättävien pienten muutosten myötä ollaan saatu parannettua ihmisten elämänlaatua ja hymy palaamaan niin hoidettavien kuin myös hoitajien kasvoille

tulevaisuuden ja huomisen hankinnoissa hankintalain käyttäjien on myös saatava selkokieliset ohjeet siitä kuinka hankintalakia tulkitaan

sähköautokeskustelusta suomessa tulee siis merkittävä eikä enää asiaa voida ohittaa sillä että sanotaan että akut eivät ole riittävän hyviä

se ottaa niiltä jotka ovat rakentaneet ja rakentavat tulevaisuuden yhteiskuntaa vähentää vanhusten laitospaikkoja vie lapsilisistä ja sokerina pohjalla kotihoidon tuen jakamiseen liittyvät muutokset

kysynkin edelleen toistaen äskeistä kysymystä liittyen sähköautoiluun

on hyvin turhauttavaa myös hoitohenkilökunnalle huomata että siellä omassa yksikössä olisi paljon tehtävää mutta resursseja ei siihen ole

joukkoistamista on käytetty muun muassa asunto osakeyhtiölakiin liittyvässä tutkimuksessa jossa oikeusministeriö kysyi osakkeenomistajien mielipidettä uudesta asunto osakeyhtiölaista

kuinka tämä verotus menee onko sähköauton autovero ja käyttövoimavero poistettavissa

itse vältän aina käyttämästä ilmaisua makuutetaan märissä vaipoissa koska siinä on sellainen ikävä kaiku että tahdotaan vähän myös syyllistää sitä hoitohenkilökuntaa

missä nämä osakkeenomistajien mielipiteet tulevat näkymään

täällä mainittiin että tuulivoima aiheuttaa melua mutta sähköauto ei

rouva puhemies

siinä poistuu melusaaste

meillähän on muuttumassa koko hoitokäytäntö siihen että ei ole enää pitkäaikaisosastoja vuodepaikkoja terveyskeskuksista lakkautetaan vuoden tuoda vaikka terveys keskuksista ja hoitoa siirretään entistä enemmän ryhmäkoteihin

kotihoidon tuen jakaminen vanhemmille on toki hienoa että ajatellaan isän mahdollisuutta osallistua lapsen hoitoon mutta se ajaa pienten lasten äidit töihin aikaisin ja pakottaa pienet lapset tarhaan

se tarkoittaa silloin sitä että ihmiset pyritään saamaan myös liikkeelle siellä ryhmäkodissa ja sinne tarvitaan tätä kuntouttavaa hoitohenkilökuntaa sitten enemmän

täytyy myös seurata sitä kaveria siinä vierellä ja muistuttaa jos tällaisia tilanteita tulee että me saisimme sellaisen omantunnon mieleemme että joka kerta kun tien päälle lähtee täytyy olla ajokykyinen ja ajokuntoinen ja pidetään siitä kaveristakin huolta

arvoisa puhemies

ketään ei makuuteta sen takia että ei haluta viedä vessaan vaan kyllä siinä on silloin kysymys siitä että siellä ei ole sitä henkilökuntaa ehkäpä juuri sillä hetkellä

ensin jätettiin lapsilisien indeksikorotukset tekemättä ja nyt tehdään tällainen liike

mutta toivoisin kyllä että tämän lakiesityksen myötä tämä laite nyt sitten lisääntyisi ja saisimme edes sillä sitten jonkunlaista suojaa ja turvaa tuonne liikenteeseen

hoitajan lämpimät hoitavat ja viipyvät kädet ovat ikuiset eikä niille löydy korviketta ja ihmisten esimerkiksi vanhusten hoitaminen lisääntyy entisestään vaikka me kuinka haluamme kotiuttaa heitä yksinäisiin koteihinsa

jokaisen alkoholin takia uhriksi joutuneen ihmisen kohdalla se tilanne on katastrofaalinen niin uhrille kuin hänen omaisilleen ja läheisille myös

nämä kuusi lausumaa jotka lakivaliokunta on tähän mietintöön asettanut ovat mielestäni sellaisia signaaleita että ne kertovat valiokunnan kannan

heissä olisi suuri resurssi vaikkapa juuri sinne vanhusten hoitoon ulkoiluttamaan pitämään seuraa näille ihmisille järjestämään tarinatuokioita toimintatuokioita lukemaan sanomalehteä tanssittamaan laulattamaan kaikkeen tämmöiseen pieneen mitä pystyy tekemään joten todellakin palkataan heitä sinne avustamaan ja viemään ihmisiä ulos

mutta mitä tulee näihin teemoihin niin muistan kyllä että viime kaudella täällä monet puhuivat että ei se ole se mitoitus mikä ratkaisee kyllä käytiin niitä puheenvuoroja ja nyt ykskaks yllättäen se mitoitus tekee sen vanhustenhoidon hyväksi

valiokunta toivoo että asioita selvitetään ja sitten näihin lausumiin myös palataan ja ne vievät asioita eteenpäin

arvoisa herra puhemies

edustaja anna kontula nostitte esille äsken sanomani nuoriin tyttöihin ja poikiin kohdistuneet häirintätapaukset ja vaikkapa ne huutelut

omasta mielestäni ajan sitä asiaa mitä olen aikaisemminkin ajanut elikkä mitoitus ei ole kohdallaan mutta toki siellä on paljon muutakin tehtävää

millä tavalla voitte turvata tulevaisuudessa vaikkapa tekemällä tämän sisäisen turvallisuuden selonteon mitä sinne voitaisiin lisätä ja miten voitaisiin parantaa ikääntyneiden ihmisten turvallisuutta suomessa

hyvät lakialoitteet joilla on tulevaisuuteen suuntaavat visiot ja pyrkimys hyvään eivät saisi jäädä eduskunnassa mappi öhön siksi että aloite tulee oppositiosta

sitten myös rakentamisessa ja infrassa tulee huomioida se että kun on talvi niin pitää olla lasitetut hyvät parvekkeet minne voi mennä ja vähän ikkunanrakoa auki haukkaamaan sitä happea

en missään nimessä tarkoittanutkaan näin että siinä on kysymyksessä seksinostoyritys tai joku tällainen tapahtuma vaan tämä lause liittyi siihen mitä puheenvuorossani myös muuta puhuin liittyen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja näihin rikoksiin

arvoisa herra puhemies

me kaikki tiedämme sen että vaikka siellä olisi kuinka paljon hoitajia niin jos siellä on muita ongelmia tai muita epäkohtia niin emme me saa kaltoinkohtelua emmekä ihmisten hoitoa kuntoon

talvipakkasella kun mika niikko hyvin tässä otti esille myös sääolosuhteet harva pyörätuoli ihminen tai rollaattori ihminen pääsee ulos

hyvin moni ikääntynyt ihminen ei kykene tai pysty tekemään minkäänlaista rikosilmoitusta kokemastaan rikoksesta koska se prosessi on hankala ja vaikea eikä välttämättä johda edes tutkittavaksi asti

tämä hallituksen esitys on aivan käsittämätön ja se mitä siitä seuraa on hyvin ongelmallista sen takia että kiinteistövero on kuntien vero ja tarkoitettu ennen kaikkea kuntien omien menojen kattamiseen

todellakin toivon että nämä lausumat etenevät

mittaa analysoi säästä

se on todella harvinaista

olemme energiateollisuudessa ja tehokkuudessa huippuluokkaa maailmalla ja meillä on valtava osaaminen siinä

sitten kysyisin vielä näistä yksityisen alan vartijoista

toki voimme miettiä sitä olisiko se avain tilanteen paranemiseen jos minimirangaistuksia törkeissä rattijuopumustuomioissa todellakin korotettaisiin ja tätä myöten myös ne rangaistukset oikeasti korottuisivat koska kyllähän niin on että meillä on sitä marginaalia myös myöntää niitä korkeampia rangaistuksia

mitä mieltä te ministeri olette siitä että julkista valtaa ollaan siirtämässä yksityisille vartiointiliikkeille

energiansäästöllä voimme hakea valtavat säästöt ei ainoastaan yhdessä pikku kunnassa vaan koko yhteiskunnassa

sellaista vain tapahtuu että nuorten perään huudellaan ollaan sitten asialinjalla menossa tai ei

tämä on myös yksi asia jonka me voimme ottaa sitten esille jokainen siellä omassa arkielämässämme ja neuvoa ja ohjata nuoriamme että niin siellä netissä kuin myös siellä kadulla niitä erilaisia vaaroja on

olemme käyneet valiokunnassa pitkän rupeaman tämän aloitteen kanssa ja tehneet sen minkä olemme nyt nähneet parhaaksi mahdolliseksi tavaksi toimia

on syytä myös miettiä sitä millä tavalla maaseudulla ja kaava alueen ulkopuolella asuvat ihmiset joutuvat tämän asian ottamaan vastaan

maaseudulla asuvia rökitetään

tulee sellainen tunne että kiinteistöveroa korottamalla halutaan myös rangaista oman kodin oman asunnon omistamisesta

on erittäin hyvä että meillä on myös perussuomalaisten tekemä vastalause jota jo esitinkin kannattavani

kiitos

arvoisa rouva puhemies